äänestyksessä on annettu satakaksikymmentäseitsemän ja allen tämä ei ääniä kaksikymmentäyhdeksän hienolla ja poissa neljäkymmentäkolme

kun tästä on kuitenkin niin paljon erilaista mielipidettä ja tässä on myöskin sijaa monelle populismille niin siitä syystä käynnistämme selvityksen tästä

jatkossa sotilaseläkkeet laskettaisiin ilman tietoa palvelussuhteiden kestosta jolloin erilliselle tietojärjestelmällekään ei enää olisi tarvetta

asiakkaalla on viime kädessä aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä jolloin kunnan on järjestettävä palvelu

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ensiksikin tämä valmistelu on tehty ihan normaalin käytännön mukaan ja siinä ovat olleet kaikki keskeiset tahot mukana eli aivan niin kuin meillä normaalikäytäntö on

arvoisa herra puhemies

keskustelussa on pia viitanen timo harakan kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään selonteko

tämä hallitus tuntuu

transtechista onnistui koska suuri osa kehätiellä

tämä on osa sitä palvelutakuuta joka on osa sitten taas tätä sosiaalitakuuta mihin pyritään

ja sitten toinen äänestys joka valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voikaan kun edustaja vestmanin ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle

ensi kevään aikana katsomme mitä on suomen asumisperusteinen sosiaaliturva ja miten siihen lisätään sitten tämä työperäinen sosiaaliturva joka on väistämättä meille tulossa

nokialta kyseessä maailmassa vikkelä järjestämän vetovoima lasketaan luotettavuuden rinnalla

tämä on aivan totta koska meillä on euroopan unionissa sellainen sopimus elikkä kun ihminen liikkuu niin siinä maassa missä hän on työssä hänelle kuuluu sen maan sosiaaliturva

se että tämä on tehty on tapahtunut juuri siitä syystä että meillä ei tapahtuisi niille eläkevaroille mitään katastrofaalista kun me jokainen tiedämme miten vakavia taloustilanteita meillä on ollut ja varmasti edessä vielä on

hyväksyttiin

mutta tämähän on myöskin kolmikantakeskusteluissa ollut ja he ovat päätyneet näihin erilaisiin maksuihin tällä hetkellä

nyt se että eri kunnissa ei pystytä tätä toteuttamaan osittain johtuu myös työvoimapulasta mutta myöskin siitä että toimeentulotukiasiakkaitten määrä on lisääntynyt ja myöskin muu sosiaalityön tarve on lisääntynyt

reeta leena mut pia viitanen tästä täyteen ammuttiinko harakka

ensin on äänestettävä lauri ihalaisen ehdotuksesta tiedonannon valiokuntaan lähettämisestä

erikoissairaanhoidon yksikkö valittaisiin yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa

sitten tietysti se yhdenvertaisuus mitä me korostamme niin kieliasioissa kuin myöskin yhdenvertaisessa kohtelussa on tietysti tärkeä suomalaisille ja varmasti tulemme keskustelemaan ruotsalaisten kanssa tästä asiasta

intian kanssa tehty sopimus tulee voimaan sitten kun kumpikin sopimuspuoli on tehnyt loppuun oman lainsäädäntönsä mukaiset voimaansaattamistoimet

suomen ulkopuolelle lääkkeitä saisi toimittaa lääketehtaasta vain sellaiselle toimijalle joka on kyseisessä maassa laillinen jolla on kyseisessä maassa laillinen oikeus hankkia lääkkeitä lääketehtaasta

mielestäni maksoi city coastas

asia

mutta sitten mitä liittyy näihin vakuutuslääkäreihin aivan niin kuin tiedätte kun olin siellä kelalla teille puhumassa siitä meillä on tällainen vakuutuslääkäreitten toimintaa voi sanoa läpinäkyväistävä toimintaohjelma nyt käynnissä

tämä liittyy siihen aikoinansa tehtyyn sopimukseen mikä on tehty euroopan unionin sisällä ja sitä on erilaisilla koordinaatioasetuksilla ja direktiiveillä sitten kohta kohdalta paikkailtu

selonteko minä

arvoisa herra puhemies

miten äänestämään

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi suuronnettomuuksien torjuntaa koskevan kansainvälisen työjärjestön ilon yleiskokouksen yleissopimuksen

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

se että meillä on ollut nämä kaksi puskuria ja nyt ne yhdistetään vahvemmaksi puskuriksi mielestäni on erinomaisen hyvä asia ja kyllä tässä ihan niin kuin tahto on nimenomaan siihen että me pystyisimme säilyttämään tämän rahoituksen ja että me pystymme varmistamaan eläkkeet myös tulevaisuudessa ja että me pystymme ennustamaan ja ennakoimaan mahdollisia riskejä sekä työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä että sitten myöskin

rekisterin tarkistuksen jälkeen keva pystyisi tarjoamaan sotilaille nykyistä parempia neuvontapalveluja ennen eläkkeen hakemista tai lähettämään heille vastaavat työeläkeotteet kuin muillekin vakuutetuilleen

selvitysten mukaan palvelusetelin käyttöön ovat suhtautuneet myönteisesti niin asiakkaat yksityiset palveluntuottajat kunnan kuin kuntien henkilöstökin

asiasta on äänestettävä joko hyväksyy lakiehdotuksen äänestin jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätyn kylän äänestämään ja tai e i

keskustelussa on edustaja markus mustajärvi ja edusti edustaja markus mustajärvi jari myllykosken kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy kannanoton joka on monistettuna jaettu edustajille selonteko ruotsiksi olkaa hyvä ja kiva pihalle markus mustajärvi väistetään jermut jari myllykoski

eduskunta edellyttää että hallitus pitää liikenneturvallisuuden parantamisen ensisijaisena tavoitteena ja luopuu oikeusjärjestelmää halventavasta pyrkimyksestään kerätä mahdollisimman suuria sakkotuloja valtion kassavajeen paikkaamiseen

tässä varmasti on vielä kehittämistä sen tunnustan mutta myöskin se että yhtään eu sosiaali sosiaalityöntekijöiden määrää on lisätty ja sitten myöskin tätä työnjakoa sosiaalityön työntekijöiden välillä on kehitetty myöskin tuossa

meillä on sovittu että valvira tekee sen ja nimenomaan niin että meillä saadaan tämä sosiaalipuolen valvonta nyt sekä valtakunnan tasolla että aluetasolla kuntoon

vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyisi asiakkaan omalla terveyskeskuksella yleensä kotikunnassa ja palveluja saisi omassa terveyskeskuksessa tehdyn hoitosuunnitelman mukaan

apteekkipalvelujen tarjoamista koskevaan lääkelain säännökseen ehdotetun lisäyksen mukaan lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen internetsivuilla olisi oltava saatavilla tietoa kansallisesta lainsäädännöstä jota sovelletaan lääkkeiden tarjoamiseen etämyyntiin internetin välityksellä

umille seutukunnille ja maakunnille liikenneympyrät ovatkin yhtä tärkeä menestyksen ehto kuin maamme liikenneyhteydet maailmalle ovat globaalissa

kieltämättä se on tullut hyvin kompleksiseksi ja on valtavan vaikea myös juridisesti hallita miten se on aina eri direktiivien kautta tullut

on osoitettava äänestys

palveluseteliä on käytetty kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ohella esimerkiksi asumispalveluissa omaishoitoa tukevissa palveluissa sekä sotaveteraanien ja sotavammaisten ja yleensä vammaisten palveluissa

tähän asti sitä ovat hoitaneet vain lääninhallitukset joskin ansiokkaasti mutta totta kai ymmärrän että kun valtakunnallinen valvonta ja ohjaus on puuttunut niin siinä on ollut sitten kehittämisen varaa

asian valiokuntaan lähettämättä jättäminen ja asian valiokuntaan lähettäminen teki yhden antamiseksi valtioneuvostolle

saamieni selvitysten mukaan syy tähän taloudelliseen tilanteeseen on yksinkertaisesti se että sairaanhoitopiirit eivät ole enää ostaneet niitä palveluja mitä reumasairaala olisi tuottamassa ja myöskin kelan kilpailutuksessa he ovat hävinneet nämä kilpailutustilanteet

kiitos

toisessa vaiheessa valinnanvapaus sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta laajenisi koskemaan koko maan terveyskeskuksia ja erikoissairaanhoidon yksiköitä

viime kaudellahan saimme aikaiseksi sen että meille tuli takuueläke jolloinka varmistettiin se että ne kaikkein pienimmät eläkkeet nousivat

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

suuronnettomuudella tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa kuten päästöä tulipaloa tai räjähdystä suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan laitoksen toiminnassa johon liittyy yksi tai useampi vaarallinen aine joka aiheuttaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vakavaa vaaraa työntekijöille tai ympäristölle tai väestölle

lisäksi on tavoitteena parantaa avustusten käytön valvonnan edellytyksiä ja selventää sosiaali ja terveysministeriön ja raha automaattiyhdistyksen vastuita avustusjärjestelmässä

kysyjä on aivan oikeassa siinä että euroopan unionin alueella on työperäinen sosiaaliturva eli kun menet työhön jonnekin saat sieltä työn perusteella sen sosiaaliturvan

vielä valtiovarainministeri stubb

lisäkysymyksiä voi pyytää merck costas painiketta painamalla kaste ohjelmassa

atrix tai muut sen värit steenistaa grande sonate

aina pitää muistaa se että kun kysymys on tällaisesta asiasta kuin ikäihmisten palvelut ja yleensä sosiaali ja terveyspalvelujen valvonnasta niin täysin aukotonta järjestelmää ei pystytä kehittämään

iältään fyysisiä välimatkoja ja tarjota ihmisille ja tavaroille ekologisesti kestävää liikkumismallit teknologian kehitystä hyödyntää

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

välitön tehtävä meillä kaikilla niin kansanedustajina kuin erityisesti omien kuntiemme valtuutettuina on varmistaa että vanhuspalveluiden laatu turvataan

selonteko hyväksyttäneen jo hyväksytty ehdotuksista on siis äänestettävä mietitty ja edustaja mustajärven ehdotus ei

lisäksi lääkelaissa esitetään säädettäväksi sairaala apteekkien mahdollisuudesta teettää lääkkeiden sopimusvalmistusta toisessa sairaala apteekissa

meillä tilanne on se että olen tehnyt sairaanhoitopiireille kyselyn tästä asiasta miten potilaitten hoito voi jatkua

ilon yleissopimuksessa määrätään suuronnettomuuksien torjunnan yleisistä periaatteista työnantajien viranomaisten ja työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista sekä viejämaiden vastuusta

tavoitteessa onnistuminen vaatii päämäärätietoista johtamista kehittämiseen sekä riittäviä

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

mutta hyvin paljon on tapahtunut viime vuosien aikana ja tämähän vaatii myös monien ministeriöitten yhteistoimia ja siinäkin ollaan jo pitkällä niin työministeriön kuin

keskustelussa on riitta myller satu hassin kannattamana ehdottanut että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään

pitää muistaa se että yt neuvottelut eivät vielä ole sitä että joku irtisanotaan vaan tällainen itsenäinen laitos on päätynyt siihen kuitenkin huolimatta siitä että olisin ainakin itse toivonut että mietitään erilaisia muita vaihtoehtoja

äänestyksessä on annettu h sataviisitoista ja heiltä ja viisikymmentäviisi peliään ja tyhjiä nolla jo menettelytapa hyväksyttiin

muuhun omaan pääomaan kuuluvien maa ja vesialueiden hallinnasta ja ohjauksesta vastaa julkisten hallintotehtävien yksikkö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

lisäksi esitetään muutosta jonka mukaan yrityksellä jolla on sekä lääketehdaslupa että tukkukauppalupa olisi mahdollista olla yksi vastuunalainen johtaja

koko eläkejärjestelmäähän katsotaan nyt aivan uusilla silmillä koska meidän pitäisi saada työuria pidemmäksi ja se tarkoittaa myös sitä että myös loppupäästä pitää miettiä mitä näillä eläkejärjestelmillä voidaan aikaansaada

ja keskustelua haluatko edustaja haatainen esitellä mietinnön

pyydän niitä edustajia jotka haluavat kuunnella keskittymään tähän elomaan esitykseen ja niitä jotka haluavat pitää kokouksia siirtymään pois tästä salista

tuoreiden suomessa tehtyjen arvioiden mukaan potilasturvallisuuteen huomiota kiinnittämällä ja laatutyöllä on säästettävissä merkittävästi hoitoon liittyviä haittatapahtumia potilaille aiheutuvine harmeineen ja sitä myöten ylimääräisiä kustannuksia

devi vaatteita viedä mut riitta myller pitää viedä mut satu hassi

yleissopimuksen mukaan jäsenvaltion on yhdessä edustavimpien työmarkkinajärjestöjen kanssa laadittava toteutettava ja pidettävä ajan tasalla kansallista toimintaohjelmaa jonka tarkoituksena on työntekijän väestön ja ympäristön suojeleminen suuronnettomuuksilta

eri liikennemuotojen huoneen ja ominaisuudet on otettu huomioon säätelyssä mummonsa erot liikenainen

avustushakemukset toimitetaan raha automaattiyhdistykselle joka käsittelee ne ja tekee niiden perusteella vuosittain jakoehdotuksen sosiaali ja terveysministeriölle

kelahan on sekä omistajana säätiössä että myöskin sitten kilpailutuksien pitäjänä näissä kuntoutusasioissa

äänestyksessä on annettu satakolmekymmentäyksi jaa ääntä kymmenen neljään tyhjään olla ja poissa hyväksyttiin

asia

toimintatapana on ministeriatasoinen koordinointi jolla varmistetaan elinkelpoisen liiketoimintamahdollisuuden järkevä kokonaisuus sekä maantieteellinen taso baia

selonteko

ylä lapin virkistysmetsät sijoitetaan metsähallituksen muuhun omaan pääomaan pois taloudellisten tuottotavoitteiden piiristä

valitettavasti ministeri hyssälä ei ole tänään paikalla hän vastaa kelan toiminnasta mutta kyllä tässä on selvitykset nyt meneillänsä ja sitten kun ne valmistuvat niin toivomme tietysti että voimme auttaa

hyväksytty ehdotuksesta on

nyt ehdotettavassa laissa säännellään palvelusetelin käyttöönotosta palvelujen tuottajien hyväksymisestä asiakkaan asemasta palveluseteliä käytettäessä ja palvelusetelin arvon määräytymisestä

pitää koko ajan seurata sitä eläkeläisten eläkkeiden ostovoimaa koska on paljon myös kustannusten nousua

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä